elikkä olisiko tässä niin että jos aloitetaan jokin projekti niin silloin voi ottaa myöskin sentyyppistä riskiä että on valmis kantamaan niiltä osin kustannukset itse

mutta kuitenkin sitten taas tuolla eun puolella tätä on katsottu yritystukielementtinä ja siitä syystä kai tämä ylipäätänsä joutui sitten tällä tavalla muutoksen alaisuuteen

tietenkin tässä voi sanoa hallitukselle tunnustusta siitä että tätä on parannettu mutta toki tässä on kuitenkin huononnusta siihen lähtötilanteeseen nähden ja äärimmäisen tärkeää tänä aikana on antaa ylipäätänsä maanviljelysektorille se signaali että heidän työtään arvostetaan ja tuetaan ja halutaan olla auttamassa pahimman yli

on varmasti niin että tämä jo olemassa oleva tilanne ja tulkinnat noissa te keskuksissa ovat todellakin hajanaisia ja sekavia

sitten toisaalta myöskään tämän lainsäädäntöprosessin tiedottaminen ei mennyt kaikilta osiltaan aivan putkeen ja sen takia tämä huoli on herännyt tuolla kentällä

me olemme saaneet paljon yhteydenottoja ja ihan sellaisia yhteydenottoja joissa on kysytty että pitääkö minun nyt lopettaa toiminimiyrittäminen jottei käy sillä tavalla että menetän mahdollisuuteni sitten soviteltuun päivärahaan

kuitenkin käytännön tilanne on se että se sovitellun päivärahan saaminen ei ole ollut mitenkään itsestäänselvyys ja on monta kertaa ollut semmoisia hyvin kohtuuttomia tilanteita jolloin pienimuotoinen yritystoiminta on todellakin tulkittu niin kuin täällä on tullut esille kokopäivätoimiseksi ja ei olekaan ollut mahdollisuutta tähän soviteltuun päivärahaan joten kyllä tässä varmasti vielä sitä korjattavaa tiedottamisen osalta riittää

täytyy kiittää valiokuntaa siitä että tämä valiokunnan mietintö on kyllä erittäin hyvä ja siinä on nostettu nimenomaan nyt ne kehittämistarpeet esille

siinä mielessä voin sanoa että voin tukea tätä hallituksen esitystä koska niin kuin sanoin tämä olemassa oleva tilanne on jo kerta kaikkiaan sekava ja ongelmallinen ja tulkinnat hyvin erilaisia ja sitten todellakin tiedottaminen nyt ei tämän asian osalta mennyt aivan niin kuin strömsössä niin kuin tapana on sanoa

meidän täytyy myöskin huomioida se että näitten epätyypillisten työsuhteitten määrä ja toisaalta erilaisten toimeksiantosuhteitten määrä kasvaa koko ajan joten siinä mielessä mietin sitä että työelämä ja tasa arvovaliokunta ei suinkaan välttämä huono paikka olisi ollut lausunnonantajana koska silloin oltaisiin voitu katsoa kokonaistilannetta

tämän tyyppinen työn tekeminen lisääntyy ihan valtavasti ja siinä on myöskin nähtävissä vähän sen tyyppistä että on tiettyjä työnantajia jotka eivät halua ryhtyä työnantajaksi ja sitten he sanovat esimerkiksi nuorille että kirjaudu johonkin työosuuskuntaan ja tee sitä kautta toimeksiantosopimus

tähän pitäisi nyt sillä tavalla kokonaisuutena ottaa kantaa mihin suuntaan me haluamme olla sosiaaliturvan työttömyysturvan yhteensovittamista kehittämässä

kun puhutaan aina näistä hiljaisista signaaleista niin tähän pitäisi nyt todellakin tarttua ja kristillisdemokraatit ovat lähteneet kehittämään tätä kannustavaa perusturvaa juuri sen tähden että kun tämän tyyppinen työskentely lisääntyy niin olisi olemassa sitten se niin sanottu perusturva siellä taustalla

vielä haluan todeta että tämä soviteltu päiväraha on ollut kyllä aina semmoinen taistelun aihe että on päässyt sille sovitellulle päivärahalle ei suinkaan mikään automaatio

kiitoksia puhemies

eli siellä on virheellisesti kerrottu indeksin jäädytyksestä kun olisi pitänyt olla indeksisidonnaisuuden poistamisesta

mutta ehkä tämä tulee sitten virkamiesten toimesta toivon mukaan korjattua

elikkä ensi vuoden kohdalta tämä luku olisi todellakin hivenen laskenut tätä lapsilisää mutta kokonaisuutenaan hallitus hakee tällä säästöjä sillä että he purkavat tämän indeksisidonnaisuuden

kyllä se silloin kertoo siitä että ei haluta että edes tulevaisuudessa kun elinkustannukset kuitenkin koko ajan nousevat lapsilisät ovat seuraamassa tätä indeksikehitystä

toivon tietysti niin kuin edustaja heinonen täällä sanoi että kenties tulevina vuosina jos päästään sitten parempaan taloudelliseen tilanteeseen ehkä sitten voidaan tehdä vuosi vuodelta niitä korotuksia jotka ovat tarpeellisia

pyysin vielä toisenkin puheenvuoron sen takia että nimenomaan tämä sovitellun päivärahan ongelma joka on siis tällä hetkellä jo olemassa liittyy pitkälti tähän mikä vastalauseessa minun mielestäni ihan hyvin on nostettu esille että tänäkään päivänä ei pystytä selkeästi näkemään sitä milloin se toiminta on sivutoimista ja milloinka se on päätoimista

slloin kun he ovat siellä kansalaisopistossa opettamassa he ovat palkkasuhteessa työsuhteessa mutta sitten nämä samat ihmiset tekevät omaa taidetta ja myyvät sitä toiminimiyrittäjänä

kiitoksia arvoisa puhemies

mietin kuitenkin kun tässä hallituksen esityksessä selkeästi sanotaan että halutaan poistaa lapsilisän indeksisidonnaisuus pääministeri juha sipilän hallitusohjelman mukaisesti se on hallituksen esitys että näinkö sitten perustuslakivaliokunta olisi itse lähtenyt hallituksen esityksen vastaisesti ottamaan kantaa ja suosittanut tätä jäädytystä

erään maahanmuuttajanaisen kohdalla oli tilanne se että hän oli johonkin tämmöiseen meikkejä kotikutsuilla myyvään ketjuun mennyt mukaan ja rupesi pohtimaan että eihän se nyt ole oikein että hän nämä rahat pistää tästä suoraan taskuun että varmaan tästä pitää suomen valtiolle joitakin verojakin ruveta jossakin vaiheessa maksamaan

hän oli sitten kysynyt neuvoa että mitä tässä pitää tehdä ja hänelle sitten ystävällisesti neuvottiin että toiminimi pystyyn ja sitä kautta sitten pystyt selkeästi näyttämään ja maksamaan kaikki ne mitä tuleekin maksaa

periaatteessa tietenkin heidänhän pitää ottaa kantaa ennen kaikkea siihen millä tavalla hallituksen esitys on suhteessa perustuslakiin

no tästä seurasi sitten se että tämmöisten muutamien kymppien kotimyyntikutsujen takia ihminen tipahtaa pois työttömyysturvan piiristä on se todellakin kohtuuton tilanne

täällä sanotaan että perustuslakivaliokunta katsoo että nyt ehdotetun indeksijäädytyksen vaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä ja kuitenkin kysymyksessä on se hallituksen esitys jossa puhutaan siitä indeksisidonnaisuuden poistamisesta

ja kun ihminen haluaa nimenomaan välttää sen että ei kierrä veroja ja haluaa toimia oikein niin lopputuloksena on se että hänellä ei ole sitten minkäänlaisia tuloja

yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

juuri nämä elävästä elämästä olevat esimerkit ovat niitä jotka meille tekevät selkeäksi sen että ei ole selkeä tämä rajaus näitten asioitten kohdalla

arvoisa puhemies

kun tässä nousi esille nyt tämä osuuskunta asia niin tänä päivänähän nimenomaan on paljon näitä tämmöisiä sähköisiä pitäisikö nyt sanoa laskutusosuuskuntia joissa sitten henkilöt erityisesti nuoret henkilöt sitä kautta näitä toimeksiantoja laskuttavat

he kyllä joutuvat sitten näistä toimeksiantopalkkioistaan maksamaan itse näitä erilaisia sosiaaliturvaan liittyviä sivukuluja